tähän liittyen valiokunta ja kuten jo kertaalleen arvoisa herra puhemies totesin yksimielisessä mietinnössään esittää lausumaa jolla edellytetään seurantaa ja että tarvittavat muutokset lainsäädäntöön siinä vaiheessa kun käytännöstä on riittävästi kokemusta tehdään

valiokunta toteaa ettei hallituksen esityksessä ole arvioitu maksullisuuden laajentamisen taloudellisia vaikutuksia ainakaan riittävästi eikä ole arvioitu myöskään vaikutuksia potilaiden asemaan

alkuperäisessä kysymyksessä viitattiin yrittäjiltä liikaa perittyihin työeläkevakuutusmaksuihin

arvoisa herra puhemies

kyse on miljardiluokassa olevasta summasta

valiokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa ministeri meillä on esimerkkejä siitä missä tilanteissa suomen kannasta kiinni pitäminen ei ole riittänyt sille enemmistölle joka euroopassa päätöksiä tekee tavalla jolla on vaikutuksia meihin ei ole se meidän kannanmuodostuksemme ja meidän vankka mielipiteemme riittänyt

valiokunta esittää lausumana

arvoisa ministeri te sanoitte että kolmikannassa valmistellaan se ratkaisu koskien näitten liikaa perittyjen mahdollista takaisinmaksua

saadun selvityksen mukaan maksu on tarkoitus periä vain sairauden edellyttämän hoidon tarpeen arvioinnin oireen mukaisen hoidon ja seurannan sekä matkailijan rokotusten takia tehdyistä käynneistä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

eduskunta on ottanut tähän asiaan yksimielisen kannan reilu vuosi sitten niin että olisi pikku kiire tällä asialla ja meillä oli yhteinen tahto valiokunnassa siitä mitä pitäisi tehdä

valiokunta katsoo että uudistuksen toimeenpanossa on erityisesti seurattava ja arvioitava maksullisuuden mahdollisia vaikutuksia ennalta ehkäisevään hoitoon liittyvien käyntien määrään ja huolehdittava siitä ettei potilaiden terveyskeskuskäyntimaksujen enimmäismäärä uudistuksen vuoksi nouse nykyisestä

yhtenä esimerkkinä josta tämä prosessi on lähtenyt liikkeelle on se kun euroopan yhteisön tuomioistuin päätti kotihoidon tuen osalta että meidän piti alkaa maksamaan kotihoidon tukea tässä muutama vuosi sitten maailmalle eu maihin

arvoisa ministeri

mitä hallitus aikoo tehdä

mikä on hallituksen kanta siihen mitä tälle noin puolelletoista miljardille yrittäjiltä liikaa perittyjä työeläkevakuutusmaksuja pitäisi tehdä

koti on lähtökohtaisesti ihmisen paras paikka ja moni vanha ihminen ja nuorempikin haluaa asua kotona niin pitkään kuin mahdollista

esityksen valiokuntakäsittelyssä on tuotu esiin muun muassa ravitsemusterapeuttien ja fysioterapeuttien osalta tarpeita laajentaa lääkkeenmääräämisoikeutta nyt ehdotetusta

arvoisa herra puhemies

tämä on erityisen ajankohtainen kysymys tilanteessa jossa pitäisi työllistymisen edellytyksiä parantaa ja panostaa ihan eurojakin siihen että työpaikkoja maassa syntyy

tästä asiasta valiokunta toteaa seuraavaa

ravitsemusterapeuttien osalta kyse on ensisijaisesti sairausvakuutuskorvauksen maksamisen laajentamisesta nykyiseen verrattuna

yle uutiset teki vajaa kaksi viikkoa sitten uutisen siitä että kertyvät työeläkemaksut eivät enää kata sitä eläkemaksumäärää joka kuukausittain maksetaan

edes ruotsista emme aina kaveria saa

arvoisa herra puhemies

mikään tekniikka tai yksittäinen väline ei ratkaise sitä kuinka kotona voi asua mutta yksikään laki ei myöskään tule voimaan ellei sille laille saada sisältöä

arvoisa ministeri te olette luvannut selvityksen te olette luvannut keskustelun mutta mitkä ovat ne seuraavat etapit joilla me turvaamme suomalaisen asumisperusteisen sosiaaliturvan

tarvitaan lainsäädännön muutoksia siinä että työelämää pystyä kehittämään sitä

tämä oli ennakoitavissa oleva asia niin kauan kuin kyetään tekemään päätöksiä siitä millä tasolla työeläkemaksut ovat ja työmarkkinajärjestöt yhdessä hallituksen kanssa kolmikantaisesti tässä asiassa pääsevät eteenpäin

siihen löytyy vastaus aikaisintaan vuoden sisään aikaisintaan vuoden sisään jolloin meillä on ensinnäkin tarkennetut arviot siitä mitä tulee käytännössä tarkoittamaan esimerkiksi tämä ikärajaan liittyvä kysymys joka tässä nyt on avaimeksi noussut

oletteko käynnistänyt tai käynnistämässä valmistelua jolla ohjataan esimerkiksi lääkehoitoa tai teknologiaa niin että se kotona asuminen olisi jatkossa nykyistä paremmin mahdollista

arvoisa herra puhemies

samanaikaisesti toteutettavat toimeentulotuen ja asumistuen tulorajojen korotukset turvaavat sen ettei työttömyysturvan parannus leikkaannu pois muiden tukien pienentymisen seurauksena

saadun selvityksen mukaan fysioterapeuttien oikeutta rajattuun lääkkeen määräämiseen ei sisällytetty esitykseen muun muassa sen vuoksi että fysioterapeutin tutkintoon johtavaan koulutukseen sisältyvien lääkehoidon opintojen laajuus vaihtelee eri ammattikorkeakoulujen välillä

eduskunnan käsittelyssä on työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä tehty lakiehdotus jossa pyritään poistamaan lainsäädännössä olevia esteitä työkyvyttömyyseläkettä saavien henkilöiden työhön hakeutumisessa

työlainsäädäntöä on kehitettävä siihen suuntaan että huomioitaisiin yhä enemmän se että käytettävissä oleva työkyky on se jolla mitataan mahdollistetaan se työnteko

me kysyimme oppositiossa muutama viikko ennen hallituksen kehyspäätöksiä ja puolivälitarkistusta mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä että työura asiassa päästään eteenpäin millä on olennainen merkitys sille miten eläkemaksutuloa karttuu

hallitus on tällä vaalikaudella korottanut pienimmät äitiys vanhempain isyyspäivärahat sairauspäivärahat työmarkkinatuen tasolle

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää hyvänä että työttömien toimeentuloa kyetään parantamaan merkittävästi tilanteessa jossa valtiontalouteen kohdistuu huomattavan suuria säästöpaineita

toisinpäin

toinen asia on sitten se mitä tapahtuu siellä työpaikkojen sisällä miten johdetaan ja ennen kaikkea miten työntekijät ja työnantajat menevät käsi kädessä kohti parempaa yrityksen tulevaisuutta

luotatteko te edustaja kiljunen ja ylipäätänsä tässä salissa olevat edustajat niihin lakeihin mitä me olemme säätäneet esimerkiksi vanhuspalvelulain osalta ja henkilökohtaisen palvelun osalta liittyen vanhuspalvelulakiin

valiokunta kuitenkin katsoo että uudistuksen toteutumisesta saatavien kokemusten perusteella tulee voida jatkossa arvioida sitä onko lääkkeenmääräämisoikeutta tarkoituksenmukaista laajentaa myös fysioterapeutteihin

esityksellä parannetaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua jäljellä olevalla työkyvyllään työelämään ja samalla pyritään lisäämään halukkuutta satunnaisten ja lyhytaikaisten töiden vastaanottamiseen

arvoisa pääministeri missä ovat ne päätökset jotka ovat välttämättömiä tehdä jotta ihmiset voivat olla rauhassa sen suhteen ja sen osalta että eläkkeet tulevat maksuun

herra puhemies

toisekseen monilapsiset perheet ovat köyhyystutkimusten ja selvitysten mukaan niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

luotammeko me sosiaalihuoltolakiin jossa on keskiössä se että yksilökohtaisesti räätälöidään ne palvelut

aivan lopuksi uudistuksen seurannasta ja arvioinnista

arvoisa rouva puhemies

on ihan selvä että jokaista työpaikkaa ei työsuojeluviranomaisten kanssa pystytä eikä kyetä käymään läpi mutta kuten sanoin tavoitteena on kohdentaa resurssit erityisesti niille toimialoille joilla eniten ongelmia on

valiokunta pitää myönteisenä että uudistuksen toteutumisen seurannan ja arvioinnin toteuttamista on suunniteltu jo esityksen valmistelun yhteydessä

arvioita on tehty

toki ne arviot täsmentyvät lähtien siitä että kun nyt ensin saadaan laki siihen muotoon että se on eduskunnan käsittelyssä niin nähdään se täsmällinen sisältö miten mikäkin asia muuttuu

jos me luotamme säätämiimme lakeihin niin nuo huolet mitkä tekin edustaja kiljunen esititte ovat turhia sen jälkeen kun tämä laki on tullut ensin eduskuntaan ja sitten mahdollisesti voimaan

valiokunta toteaa että hallitusohjelman mukaan mahdollisuudet luopua puolison tulojen huomioon ottamisesta työmarkkinatuen tarveharkintaa tehtäessä selvitetään

koska esityksen tarkoituksena on saada mahdollista piilevää työvoimareserviä nykyistä enemmän käyttöön parannetaan esityksellä myös muiden kuin aivan pienituloisimpien työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia työntekoon

miten tässä on onnistuttu

toisekseen budjetissa on varauduttu valtionosuuksilla siihen toimeentulotuen määrän kasvuun sillä arvioperusteella ja niillä parhailla tiedoilla jotka meillä tällä hetkellä on

luvut siitä miten työtapaturmien määrät ovat kehittyneet miten äärimmäiset tilanteet jopa työssä tapahtuvat kuolemat ovat vähentyneet kertovat että niiden toimenpiteiden ansiosta ja kiitos sen että työsuojelua on pystytty työsuojelutoimenpiteinkin viemään eteenpäin tämä kehityssuunta on kyllä ollut myönteinen

valiokunta toteaa että seurannassa ja arvioinnissa on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota lääkkeiden käytön mahdollisiin määrällisiin muutoksiin

mahdollisuus jättää eläke lepäämään koskisi jatkossa myös työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä saavia sekä niitä jotka kansaneläkkeen ohella saavat työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä

mutta pelkkä sen hokeminen että päätöksiä on tehtävä ja vaikeita päätöksiä on tehtävä ei riitä koska ne vaikeatkin päätökset vaikuttavat ihmisten arjessa kun mennään sinne takuueläkkeen kansaneläkkeen saajan tasolle

valiokunta pitää välttämättömänä että uudistuksen vaikutuksia arvioidaan huolellisesti potilasturvallisuuden ja potilastyytyväisyyden toiminnan asianmukaisuuden ja tuloksellisuuden koulutusjärjestelmän tuottaman osaamisen sekä muiden asetettujen tavoitteiden toteutumisen kannalta

se että te nyt esitätte näihin pieniin etuuksiin korotuksia on kannatettavaa ja niitä kannattaa eteenpäin viedä mutta me arvioimme esimerkiksi ensi vuoden talousarvioon liittyen mitkä perhe etuudet mitkä eläkeläisten etuudet kenties ovat mahdollisia syksyn budjettiriihessä

toisaalta pitää sitten muistaa että me tulemme panostamaan esimerkiksi ikääntyvän väestön kotipalveluihin kotihoitoon omaishoidon tukeen

myös kuntoutustuella olevat olisivat oikeutettuja etuuden lepäämään jättämiseen

eduskunta korotti viime vaalikaudella alimpia äitiys ja vanhempainpäivärahoja sairauspäivärahaa sekä kuntoutusrahaa

vaikka vallitsevassa taloudellisessa taantumassa työvoiman kysyntä on laskenut on valiokunnan näkemyksen mukaan perusteltua tavoitella lisätyövoiman saantia työelämän ulkopuolella olevista väestön ikääntyessä

ne ovat asioita jotka ovat siellä toisella puolella missä yritetään tehdä sitä turvaverkkoa jotta mahdollisimman moni voisi asua kotona ja mahdollisimman pitkään

valiokunnan mietinnössä on kaksi vastalausetta jotka oletan tultavan esittelemään asian käsittelyn yhteydessä

tulevaisuudessa on tärkeää että näitä edellä mainittuja etuuksia tullaan korottamaan ja siten vähennettäisiin lapsiperheiden ja pitkäaikaissairaiden köyhyysriskiä

mutta tässä vaiheessa uusien etuuksien lupauksien antamiseen en nyt tällä seisomalla lähde

arvoisa hallitus perusturvan varassa olevilla ihmisillä ei ole juurikaan mahdollisuuksia omaa elintasoaan parantaa tilanteessa jossa nämä indeksit on jäädytetty tai niitä ollaan jäädyttämässä

mitä maanantain jälkeen tapahtuu

voivatko ne jotka ovat tällä hetkellä huolissaan omasta terveydestään ja ne omaiset joitten läheisestä on kysymys olla turvallisin mielin sen suhteen että maanantain jälkeenkin heidän hoitonsa jatkuu

mihin toimenpiteisiin arvoisa hallitus te ryhdytte siinä tilanteessa että leipä maksaa liikaa tai maitotölkkiä ei ole varaa ostaa

toisekseen hallitus toteuttaa hyvin hyvin monen toiveen

milloin me saamme tietoomme millä aikataululla sen asetuksen jolla reumasairauksien hoito asetustasoisesti turvataan tässä maassa

arvoisa herra puhemies

ihmisellä joka on syntymästään asti vammainen ei se elämäntilanne muutu on sitten kalenterivuosia takana kuinka paljon tahansa

päivänä sidotaan lapsilisät indeksiin ja se tapahtuu aikana jolloin muuten taloudellisessa tilanteessa voisi sanoa pieneksi ihmeeksi sitä minkä hallitus pystyy tässä tilanteessa tekemään

väitteet siitä että tällä vaalikaudella ei olisi sosiaaliturvaan panostettu ei olisi panostettu ensisijaisiin etuuksiin ovat vähintäänkin virheellisiä elleivät muunneltua totuutta

arvoisa puhemies

esitystä

minkä muodon tämä muutos jota ollaan tekemässä säästöineen saa

tätä hallitusta muodostettaessa me luimme köyhyystutkimuksia ja niitä luettaessa monilapsiset perheet yksinhuoltajaperheet olivat ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapsiperheryhmät

esimerkiksi tämä työmarkkinatuen tarveharkinnan tulorajojen nosto tulee poistamaan tuhansia ihmisiä toimeentuloluukulta ja se on asia jonka eteen on kannattanut tehdä töitä

tämä tarkoittaa muun muassa sitä että teidän peräämänne ihmisryhmän kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten tilanteeseen tällä ratkaisulla ei ole mitään vaikutusta

siinä vaiheessa on mustaa valkoisella on tehty arviot on tehty järjestöjen kanssa yhteistyötä on kuultu kuntaliittoa

hallituksen esityksellä kuitenkin ensisijaisesti tavoitellaan uusien henkilöiden saamista työelämän piiriin minkä vuoksi työeläkkeisiin tulee prosentuaalisesti lasketun rajan ohella sovellettavaksi euromääräinen raja joka parantaa erityisesti pienellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työntekomahdollisuuksia

arvoisa herra puhemies

kunnilla tulee olemaan tämänkin lainsäädännön aikana vielä oma roolinsa jatkossa sote uudistuksen jälkeen maakunnat vastaavat osaltaan palveluvalikoimasta

no se mitä on tehty ei se paljon tulevaisuudessa lämmitä mutta sen voin vakuuttaa että jatkossakin me luemme näitä asiantuntijoitten selvityksiä ja työtä jota pohjatyöksi on tehty ja siltä pohjalta on tarkoitus myös priorisoida etuuksien mahdollisia korotuksia

arvoisa pääministeri se on kyllä hyvä että meillä on yhteinen näkemys siitä että tässä maassa tarvitaan lisää työtä tarvitaan työelämän kehittämistä tarvitaan nopeampaa valmistumista opinnoista ja tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia eläkeasioissa

työmarkkinatuen tarveharkinnan osalta nyt eduskunnan ensi viikolla käsittelemässä budjetissa tarveharkinnan tulorajat nousevat sille tasolle kuin ne kuuluvat ja se on selvästi eteenpäin siinä mitä on toivottu

arvoisa pääministeri teiltä kysyttiin aika suoraan mitkä ovat ne teidän keinonne joilla te tulevassa puolivälitarkistuksessanne teette päätöksiä

edustaja skinnari toivoi sitä että tämä mietintö joka on kelan valtuutettujen kertomuksen johdosta laadittu kertoisi jotakin enemmän

yhtenäinen maksukatto on hyvä tavoite mutta toisaalta meillä on myös järjestelmä joka huolehtii siitä että ne kaikkein vähäosaisimmat niissä tilanteissa joissa terveydestä huolehtiminen on rahasta kiinni voivat hakea avun ja saavat maksuttomia palveluja

työeläkelakien lähtökohtana on että työkyvyttömyyden aiheuttama ansionmenetys korvataan eläkkeenä

jos henkilön työkyky palautuu työeläkelakien mukaan henkilön työkyvyttömyys voidaan arvioida uudelleen eikä eläkettä enää makseta entisten päätösten perusteella

te vastasitte edustaja vehviläisen kysymykseen että yhtä sun toista voidaan tehdä ja sitten te vakuutitte edustajille vehviläinen ja sipilä että te teette päätöksiä